nimittäin tämä tilannehan on ihan välttämättömästi liikenne ja viestintävaliokunnassa vietävä kilpailuviranomaisten arvioitavaksi koska siinä on rakenteellisista kilpailun näkökohdista kyse enkä rupea kun sain nyt tämmöisen opetuksen olemaan besserwisser tässä asiassa

eläkettään vuosikymmenet maksaneet ovat voineet hetkessä menettää jopa yli puolet nyt odotettavissa olevasta eläkkeestään

sillä tavalla me kannatamme tätä valaitten pyynnin vapaata sallimista tiettyä rahamääräävastasi ainin kauppa ja myynti martti rahamäärää vastaan siis äänien kauppaa ja myyntiä

siitä ei muuten minulle selvinnyt ollenkaan että se oli ollut tarkastelussa nyt ja sitä ei esitelty että se on jätetty tästä tarkoituksellisesti pois jolloinka silloin kun on jätetty pois niin ei tarvitse tietysti esitelläkään koska mitä sitä nyt tyhjää esittelemään niin että siinä ei mitään virhettä sinänsä tapahtunut

arvoisa puhemies

todellakin on niin että olemme tässä taistelleet ed

no ei ihme ole että kaikki romahti seuraavan vuosikymmenen alussa

rajamäen kanssa tähän välitulokseen pääsemiseksi

pohjois amerikassa bisnesmaailman epäonnistujat ovat huutaneet valtiota apuun sen jälkeen kun ne olivat vuosikymmenien ajan keskittyneet veronkiertoon ja pelanneet suurta kasinopeliä veroparatiisisijoitusten avulla eli olivat lyhyesti ilmaistuna hyljeksineet valtio instituutiota

arvoisa puhemies

tämä asiahan on tullut erittäin tunnetuksi suomalaisessa yhteiskunnassa venäjän kaupassa kaksoislaskutuksen yhteydessä ja haluan nyt kuvata teille mitenkä hurjaa hommaa tämä oikeastaan on

oliko tässä joku aika sitten juuri tämä asia esillä kyselytunnilla kun kokoomuksen kansanedustajat pitivät omaa ministeriään jan vapaavuorta tosi tiukoilla

tiusanen jo kerkisi siepata tähän mukaan selkämeren kansallispuisto asian jonka yhteydessä on tullut nimenomaan se mieleen mitenkä nämä asiat nyt oikein menevät

kirjoitin tästä kirjan ja kun sitä kirjaa varten tuli kirjoitettua kaikki hyvin tarkkaan ja neuvoteltua sisältö niin että se on varmasti oikein niin käyn sitä läpi

aivan lyhyesti

suurten tilintarkastusyhteisöjen hittituote on ollut veronkiertosuunnitelmien laadinta

se liittyi jos muistan oikein pieksämäen ideapark hankkeeseen joka oli tullut tyrmätyksi ja ministeri vapaavuori lupasi että tänne ennen joulua vielä tulee esitys joka mahdollistaa pieksämäen ideaparkin ja kiimingin ideaparkin ja luoja ties minkä parkin

mieto tässä äsken juuri totesi näistä paikallisista vaikutuksista kyllä esimerkiksi pohjanmaalla nähdään kautta linjan että tämä pajatoiminta on tilillään tämän

olin tekemisissä erään gradun tekijän kanssa näissä tämmöisissä lainsäädäntöasioissa ja mietintöasioissa ja tässä on nyt juuri sellainen malli josta gradun tekijä sanoisi että jaha siellä on ollut vähän niin kuin keskustelua asioista ja on haluttu vääntää mietintö yksimieliseksi ja silloin pohditaan sitä mitenkä tuota enimmäiskestoa voitaisiin pidentää ja jos siihen tulokseen sitten päädytään niin siinä tapauksessa muutostarpeita ilmenee

jujuhan tässä koko hommassa on se että taustalla siis siellä lähtöpisteessä on suomalaisia supersuuryhtiöitä joittenka tehtävänä on eräällä tavalla mahdollistaa tämä homma mutta toisaalta pestä itsensä ulos tästä hommasta

kysymyshän on tärkeistä tuotteidemme ostajista

ja aitoutta hillittömästi lisääntynyt ja maataloustuottajat ovat innostuneet tästä biokaasusta paikoitellen vähän liikaakin ehkä mutta se on hyvä koska se pieni lisäliika tarvitaan näitten innovaatioitten hyödyntämiseen

finanssikriisitilanne voi johtaa elvytystä yrittävän valtion hillittömään velkaantumiseen tuoreina esimerkkeinä vaikkapa liettua latvia ja irlanti

elikkä toisin sanoen siis elämme tämmöisessä reaalimaailmassa jolla on selvä poliittinen tarkoitus joulurauha kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmään

se ei ole hansikkaitten käsissä ollen käsittelemään kuin muutoin reiluinta ja selvintä on pisteytysjärjestelmä koska se ottaa sitten toisaalta myöskin huomioon oikealla tavalla tavalliset kuljettajat niin että siinä ei kumpikaan osapuoli siitä kärsi

arvoisa puhemies

että tutkinnot ovat tutkintoja ja tutkintoihin opiskellaan ja kun on pätevöidytty valmistutaan ja sitten kaikki tämmöiset kommervenkit

arvoisa puhemies

se siis tunnetaan nimellä kaksoislaskutus

tähän liittyy perustelujen osalta semmoinen pikantti yksityiskohta

vientiteollisuusmaa suomessa huoltosuhde on huonontuva kahdeksi vuosikymmeneksi mikä osaltaan näyttää vaikuttavan eläkepoliittiseen keskusteluun varsin voimallisesti

siinä on operointiin kytkettynä ainakin veroparatiisi valtio tai alue suomi ja venäjä

mitä on sinä aikana tapahtunut kun aikaa on eletty siitä kyselytunnista tähän hetkeen jolloinka tämä lähetekeskustelu on menossa

no eihän se ympäristöpoliittisesti ja ympäristönsuojelullisesti voi onnistua millään niin että kyllä tässä hallituksessa on pikkuisen sellaista koordinaation tarvetta ihan ihan pikkuisen

no nyt on päädytty tämän laatuiseen ratkaisuun ja kun täällä on näitä vertailuja esitelty niin minä en niitä rupea toistamaan koska nehän perustuvat yleisessä jaossa oleviin vertailupapereihin

yleiskeskustelu on päätynyt lyydiä yksityiskohtaista käsittelyä eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön ja valkoisen lakin joutaisi olla pois

akuuttiin tarpeeseen elvyttää eläkeratkaisulla ei sen sijaan olisi mitään merkitystä muussa kuin aikanaan velkojen takaisinmaksumielessä

kaksoislaskutus tapahtuu käytännössä niin että suomalainen vientiyritys hankkii tavarat suurilta ja tunnetuilta yrityksiltä ex works toimituslausekkein jolloin tavaran myyjät pesevät itsensä enemmästä vastuusta tavaran luovutuksen jälkeen

sen sijaan minä toivon hartaasti saamani kohtelun jälkeen että arvoisa ministeri asettaa pikaisesti työryhmän selvittämään tämän pisteytysjärjestelmän ja jos se vielä tarvitsee tukea eduskunnalta valiokunta ponnella sitä kehottaa koska niin moni myöskin hallituspuolueitten kansanedustaja on pisteytysjärjestelmää halunnut edesauttaa

suomen kansa joutuu siis lähivuosikymmeninä jaksoittain erilaisille kuureille

suomalaisissa välikäsinä käytettävissä yhtiöissä varat kuljetetaan kirjanpidon ulkopuolella asiakasvaratilien kautta

vientiyritys ikään kuin myy tavarat veroparatiisiin rekisteröidylle yhtiölle

minusta tämä asia ei selviä millään muulla kuin pisteytysjärjestelmällä

ukkolan äskeisessä vastauspuheenvuorossa mutta totean vaan sen yleisesti että johan nyt jos ei tämä revohka joka on tässä puolentoista vuoden aikana käyty herätä siihen suuntaan niin ei sitten koskaan roksahda yhtään mikään

viisaita eläke ja työvoimapoliittisia valintoja hankaloittaa se että poliittinen retoriikka on ajan saatossa luvannut kaikenlaista jota ei voi noin vain mitätöidä

vienti venäjälle tapahtuu suomalaisen myyjän tunnisteella ja suomen tullille esitettäviin vientiasiakirjoihin liitetään veroparatiisiyhtiön kauppalasku

näin tässä nyt kävi mutta ei muuta kuin toistan edelleen sen saman että kaiken mikä omaishoitoon liittyy sen pitäisi olla kelan kautta kulkevaa ja sitten tulisi katsoa myöskin se että se on juuri sitä oikeaa tukea niin ei tule edes tämmöistä pientä esittelyfibaa

ei tässä mitä

keskustelu

puhemiesneuvosto edusti väitettäni tämä asia lähetetään

pöydälle panoa varten esitellään päiväjärjestykseen

näin säästetään merkittävä osa venäjän tullimaksuista mikä hyödyttää suomalaista viejää parantuneen kilpailuaseman muodossa luultavimmin jotakuta venäjän viranomaisportaassa sekä ennen kaikkea välikätenä toimivan veroparatiisiyhtiön omistajia

kolmaskymmenesensimmäinen

ihan vaan lyhyesti totean sen voisiko tätä ajatella jollakin tavalla myönteisesti kuitenkin ja se myönteisyys voisi teoriassa muodostua siitä kun jo tämän vuoden budjetin yhteydessä tämän roskakalan hoitokalastuksen kautta otetaan fosforia pois merestä saaristomerestä erikoisesti että sillä tavalla ostettaisiin ikään kuin mahdollisuus johonkin tämmöiseen mutta se ei kuitenkaan haittaa selkämeren

puhemiesneuvosto ehdottaa tämä

sen panemista pöydälle

neljäs päivä joulukuuta pidettävään täydensi hyväksyttäneen häksyt ä ssä määrin päivystyksen

edustajatovereille laxell ja lauri oinonen muistutukseksi että se että tämä hallituksen esitys ja sen mukainen mietintö ovat täällä käsittelyssä on täältä salista kotoisin

kansan valitsemat ovat näin kuvitteellisesti luovuttaneet sopimusvarojen kautta ja sitä hyväksi käyttäen pienen osan vallastaan järjestöille jotka puolestaan ovat vastapalvelukseksi turvanneet työmarkkinoiden vakautta

kolmaskymmeneskolmas ja kolmaskymmenesneljäs sija kolmaskymmenes viidettä ja kolmaskymmeneskuudes sija on

vahasalon viimeisen virkkeen loppuosaa elikkä sitä että todella tällaisessa lainsäädäntöhankkeessa täytyy äärimmäisen tarkkaan katsoa että hyvää tarkoitettaessa ei loukata perusoikeuksia

ja kuten kolmas karskia siinä välissä listalta kolmaskymmeneskahdeksas

keskusteluun päätynyttä ryhdyttyään tuhkan käsittelyyn eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön niiden mukaiselle länsi kansallispuiston perustamista

neljäskymmenes as

eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään nyt lakiehdotuksella kyyditysten toinen käsittelee nyt eduskunta hyväksyy heti toisissa oloissa saisi

tämä ei ole niin kuin mitään nappikauppaa

alue on herkkä alue on vaarallinen mutta on perusteltua olla perusteltu kannanotto näihin asioihin ja jos tarvis vaati

tästä osuudesta käydään keskustelua tuottajajärjestöjen kanssa lakiehdotusten eduskuntakäsittelyissä jopa niitten viimeistelyvaiheessa kuten viime viikolla

siis tämä on ihan niin uskomatonta kuin olla voi

nimittäin kun täällä aivan oikein on lähestulkoon joka ikisessä puheenvuorossa kiinnitetty huomiota siihen että nyt pitäisi saada jotakin konkreettista aikaan niin että siirryttäisiin uusiutuvien energioitten aikakauteen fossiilisten energialähteitten käytöstä pidättäydyttäisiin ja päästäisiin näistä ongelmallisista päästöistä eroon niin se on semmoista prosenttileikkiä ollut hyvin paljon

keskustelu

kiinnitän huomiota siihen että keskustelussa aina silloin tällöin pulpahtaa esiin milloin kenraalitasolla milloin poliitikkotasolla valikoiva asevelvollisuus

jo puolen vuosisadan ajan eläkepolitiikka on hoidettu osana työmarkkinapolitiikkaa josta puolestaan keskeisen osan muodostaa palkan muodostuminen

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

nyt kun nämä varusmiesikäluokat joka tapauksessa pienenevät tulee mieleen se onko puolustusvoimien piirissä itsessään katsottu sitä mitkä tilat varuskunnat riittävät tämmöisessä valikoivan asevelvollisuuden tilanteessa

kaksoislaskutuksen avulla säästetään venäjän arvonlisäveroa ja tullimaksuja

hyvä että perinne jatkuu

se havainto jonka ed

aivan totta että valtion velkaantumisaste oli suhteellisesti toiseksi paras koko maapallolla

sen prosenttileikin hyvä puoli on siinä että se konkretisoi asiaa se tekee siitä eräällä tavalla käsin kosketeltavan se tekee siitä tavoiteltavan koska se on muuten vain julistusta

meillä säilyy täydellinen kuntajako meillä säilyy kunnallinen itsehallinto ja meillä kunta ei voi tehdä konkurssia

arvoisa puhemies

siihen liittyy lastien pilkkomista ja kierrättämistä systemaattisia tullausasiakirjojen väärennöksiä ja tavaran alkuperän häivyttämistä

södermanille kommenttina että silloin perjantaisessa keskustelussa vai sitä edellisellä kerralla kun tästä keskusteltiin oikeusministeri vakuutti kovasti että näin on asianlaita että täyttää nuo ehdot

toteaisin vaan että olisi ihan kansallisen puhdistautumisen kannalta hyvä että tästä joka tapauksessa mietti

nimittäin parasta mielestäni tässä valtiovarainvaliokunnan mietinnössä on se että näihin tyhjiin tiloihin kiinnitetään aivan asiallista huomiota ja niille täytyy mielestäni tehdä selvä ratkaisu

elikkä tässä suhteessa en millään tavalla tätä prosenttipeliä väheksy se on ilmeisesti ainut todella konkreettinen tapa jolla tätä poliittisesti voidaan käsitellä

kallis tässä äsken juuri totesi ja kasinopeli ja sen tuottama kokonaistulos joka oli järkyttävä ja se tapahtui erkki liikasen ollessa valtiovarainministeri

ja sitten hän ja moni muu kiinnitti huomiota siihen että miksi jokaisessa ketunnahassa on selässä karvaton alue systemaattisesti aina samassa kohti

mitä itse tähän asiaan tulee niin toivon hartaasti että täällä eduskunnassa kyllä harkittaisiin vielä ed

ja sitä arvioita siitä mietintö

millä tavalla tähän on tultu

ryhmäpuheenvuoron lisäksi vielä henkilökohtainen vuodatus jonka rohkenen aloittaa sillä tavalla että kun avustajani oli jollakin tavalla kiinnostunut minun puheliaisuudestani harmaan talouden suhteen niin hän oli laskenut montako kertaa olen puhunut täällä isossa salissa aiheen johdosta

ne tilat mitä ei puolustusvoimat tarvitse sitten myydään taikka niille keksitään muuta tekemistä mutta ei niin että ne ovat kaksinkertaisesti rasitteena eduskunnallekin

sitten kun otetaan tämmöinen poliittisanalyyttinen osa tähän arviointiin mukaan niin silloin tullaankin semmoisiin näkökohtiin että pitää katsoa mitä muuta maapallolla tapahtuu

heinäluoman aloitteen suuntaan menemistä tässä vaalirahoituskampanjakatossa ja yksinkertaisesti nyt tässä tilanteessa jo siitä syystä erikoisesti kun ajatellaan mihinkä taloudelliseen tilanteeseen ilmiselvästi ajoittuvat muun muassa seuraavat eduskuntavaalit jolloinka matti on kukkarossa monella

se tietysti syntyi sillä tavalla että kun moottorikelkat tulivat lapin kairoille niin siihen moottorikelkan etukaareen laitettiin v kisko joka oli smirgelillä teroitettu hyvin ja sillä ajettiin kettua sutta ahmaa perästä niin kuin ministeri ymmärtääkseni kuvasi tämän törkeän tekomuodon

arvoisa puhemies

puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kahdeskymmenesviides yhdettätoista pidettävään täysistuntoon ta hyväksyttäneen

elikkä kun on kysymys miljardeista dollareista tiina myrsky taho näistä taloyhtiöt niin myöskin ovat tonneja yksiköt joista tämmöisissä kalliissa tuotteissa on kysymys

tuossa yhdessä vastauspuheenvuorossani kiinnitin huomiota siihen että maapallolla näitten vaikutusvaltaisten valtioitten organisoituminen on yhtäkkiä ruvennut muuttumaan aivan kokonaan toisenlaiseksi

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen yhdestoista sija puhemiesneuvosto ehdottaa että asia pannaan pöydälle kahdeskymmenesviides yhdettätoista pidettävään tulisi ja hyväksyttäneen hyväksytä

sitten jos siinä tilanteessa jossa monella on vaikeuksia ylipäätään jonkunlaisen kampanjan käymiseen sitten jotkut realisoi omaisuuttaan suorastaan ja käyvät semmoisia hyperkalliita kampanjoita niin ei sekään ole demokratian kannalta järkevää eikä edes hyväksyttävää

ja mikä olikaan silloin tämä täydellinen kuntajako se mikä saatiin aikaiseksi sitten kun kaikki nämä erottamiset hallinnolliset erottamiset oli tehty

se painaa muutaman sata grammaa niin että siitä voi laskea paljonko ovat määrät

ja kun eläintä tarpeeksi ajaa niin väsyyhän se siinä kun vauhtia on päällä ja pitkä tela ja leveätilainen moottorikelkka ja sitten ajaa vain takaa päälle ja jympsäyttää tuolla tavalla alaspäin ja sillä hetkellä se kisko iskee sen selkärangan poikki ja samalla siitä lähtee karvat pois

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen kahdestoista asiat puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kahdeskymmenesviides yhdettätoista pidettävään täysistuntoon

ja täältä edestä on aina mukava katsoa kuinka itse kukin kansanedustaja joka sattuu paikalla olemaan reagoi kun aloittaa että ha elikkä harmaa talous on lähdössä liikkeelle

siinä on käymässä sillä tavalla että se tapahtuu kai pelkästä sattumuksesta ja on ihan niin kuin pienen pieni lottovoitto että on neljä oikein lotossa sanotaan nyt näin

arvoisa puhemies

sitten sen jälkeen se niin sanottu kehitys lähti menemään siihen suuntaan että tuli ihan selvä periaate ja se oli se että hevosella pitää päästä käymään päiväseltään kirkolla ja tulla vielä kotiin yöksi

puutavaran tuojiksi suomen tullille ilmoitetut suuret suomalaiset puuyritykset ostavat puutavaran väliyhtiöltä joka on joko veroparatiisiyhtiö tai suomeen rekisteröity useimmiten venäläistaustainen yhtiö

tämä hyväksyttäneen hyväksytään seuraava täysistunto on torstaina kahdeskymmenesviides sitä mietintöä arvioitaisiin täällä isossa salissa

tässä katsannossa minä toivoisin että projisoitaisiin nämä poliittiset ajatukset nyt tähän taloudelliseen tilanteeseen ja toimittaisiin sen mukaisesti

silloin oli semmoinen fiilinki että tämä kakkonen voitaisiin muuttaa kolmoseksi mutta sitten paljastui että kalatalouden keskusliitto olikin tehnyt tästä syvällisesti todella syvällisesti arvoisa puhemies ideologisen ja perustuslaillisen asian ja teetättänyt jenny fredriksson nimisellä lakihenkilölläänkin tästä semmoisen muistion että enpä ole semmoista ihan äkkinään näin pienessä asiassa nähnytkään